terrorismiin ja sen tekemiseen käytettävien varojen jäädyttämisen sitominen syytä epäillä kynnykseen on perusteltua muun muassa sen johdosta että terrorismiin käytettävät varat on voitava jäädyttää tehokkaasti ja nopeasti

monet niistä toki ovat jatkumoa edellisten kausien pitkäjänteisestä strategiatyöstä kuten juuri hallitusohjelmaan otettu biotalous kasvun mahdollisuutena

ja jos ajatellaan ammattikorkeakoululakia esimerkkinä ja ammattikorkeakouluja miten niillä on merkittävä tehtävä elinkeinoelämän kehittäjänä niin kyllä siinä oli tulla pikkuisen semmoinen ajatus että liikaa ajatellaan etelässä pohjoisen puolesta

on varmasti myös totta että joustoja tarvitaan esimerkiksi osa aikaisen työn mahdollistamiseksi mutta senkin tulee mielestäni lähteä siltä pohjalta että vaihtoehtona samalla viivalla on myös kotihoidon tuen maksaminen kolmivuotiaaksi saakka

varojen jäädyttämisen sitominen syytteen nostamiseen liittyvään todennäköiset syyt kynnykseen johtaisi mitä ilmeisimmin siihen että varojen jäädyttämisen tehokkuuden edellytyksenä olevasta yllätyksellisyyden elementistä jouduttaisiin laajalti luopumaan

ja luotan kyllä vaikka täällä epäily onkin tästä vihreitten ryhmäpuheenvuorosta johtuen että koko eduskunta ponnistelee tämän eteen niin yksimielistä viime kaudella keskustelu biotaloudesta ja biotalousstrategiasta kuitenkin oli

mutta mitä tulee edustaja rundgrenin mainitsemiin ratayhteyksiin niin kyllä niiden rakentamista tulisi kiirehtiä elikkä viime viikolla tai oliko toissa viikolla puhuin samasta asiasta tilanteesta kallioselkäkurtti välillä ilmeisesti siellä ratapenkkakin olisi kun se saataisiin kunnostettua puhumattakaan taivalkoskelle

tyydytyksellä totean että keskusta on maaseutupoliittisen ohjelmamme linjalla ja esittää puuraaka aineisiin perustuvan teknologian ja elinkeinoelämän edistämistä

tämähän on myöskin hyvin paljon budjetin ulkopuolista toimintaa jossa mahdollisuudet ovat suuria ja biotalous on toki paljon muutakin kuin sitä metsän kaatamista sen kaikissa eri väreissä

arvoisa puhemies

valiokunta puoltaa hallituksen esitykseen sisältyvää ehdotusta että varojen jäädyttämisestä päättää keskusrikospoliisi ja valiokunta on perustellut ratkaisuaan muun muassa sillä että päätöksenteon nopeus on varojen jäädyttämiseksi välttämätöntä ja sillä estetään varojen piilottaminen tai jopa niiden käyttäminen terrorismitarkoituksiin

valtion kassa on tiukoilla ja tässä eräällä tavalla valtion aluehallinto menee putkeen näistä alueyksiköistä tulee sitten vähempi määrä palvelualueita

sitten vielä tämä luonnonsuojelualue sokliin estää rataa rakentamasta

paperiksi kartongiksi energiaksi rakennusmateriaaliksi jopa kankaiden raaka aineeksi ja lääkkeiksi siis monen eri elinkeinoelämän alan työllistämisketjun pohjaksi

esimerkiksi pitkien etäisyyksien kuntia ja saaristokuntia on vaikea verrata keskenään

samoin ajattelen että elämme uutta energian vuosikymmentä sekä kauppataseen että huoltovarmuuden kannalta

liiketoimintayksikön yhtiöittäminen on mitä ilmeisimmin nyt siis pakko tehdä eu lainsäädännönkin vuoksi ja mikäs siinä vaikka markkinat suomessa ovat pienet

päätöksentekijällä tulee olla mahdollisimman tarkat tiedot toimenpiteen kohteesta ja päätöksentekijällä tulee olla suorat kansainväliset yhteydet joita keskusrikospoliisilla on

kuntiin kohdistuva kunnallisveroprosentin muutos on useissa kunnissa todennäköistä ennemmin kuin se että kiinteistöveroprosenttia korottamalla saadaan aikaan kuntien tulopohjan vahvistumista

tämä

leikkaukset ovat leikkauksia ei siitä mihinkään pääse

lisäksi hallintovaliokunta on kiinnittänyt huomiota siihen että kyseessä on luonteeltaan hallintopäätös ja kyseessä oleva hallintopäätöksen laillisuus voidaan siten saattaa helsingin hallinto oikeuden ratkaistavaksi ja viime kädessä vielä korkeimman hallinto oikeuden päätettäväksi

on tärkeää että kuntien tilannetta seurataan kaikissa näissä muutosprosesseissa koska kunnat viime kädessä suorittavat nämä uudistukset

ja näiden maantieteellisten yksiköiden määrän tulee olla riittävä ja minä toivon nyt että kun hallitus on laatinut biotalousstrategian nämä palvelualueet ovat siellä missä ne ovat nimenomaan tässä strategisessa asemassa ja nimenomaan biotalousstrategisessa asemassa

näillä sijoilla ovat myös merkittävät kaivannaisteollisuuden mahdollisuudet ja muutakin osaamista kuin poronhoito yhtään sitä väheksymättä

varojen jäädyttämispäätöksellä kielletään kyseisten varojen liikuttaminen siirtäminen muuntaminen ja käsitteleminen tavalla joka muuttaa niiden omistusta sijaintia hallintaa luonnetta tai käyttötarkoitusta

kyllä meidän valtion toimintojen täytyy olla myös tässä asennossa

kuten perussuomalaisten ryhmäpuheessa edustaja kankaanniemi toi esiin omaishoitoa kehitetään takuueläke nostetaan ulkoiseen ja sisäiseen turvallisuuteen panostetaan väylänpitoon kautta maan osoitetaan lisärahoitusta puoluetukea leikataan ja niin edelleen

alueellistamisen koordinaatioryhmässä on puollettu maa ja metsätalousministeriön esitystä sijoittamisselvityksen tekemättä jättämisestä ja näin ollen näitten palvelualueitten ja maantieteellisen sijoittumisen tilanne ainakin minun ymmärrykseni mukaan tällä hetkellä on auki ja kyllä varmasti valiokunta tähän huolellisesti paneutuu epäilemättä

päätös varojen jäädyttämisestä on muun muassa julkaistava virallisessa lehdessä ja ilmoitettava viipymättä sen kohteelle mikä ei ehkä viime kädessä käytännössä ole aina mahdollista

energian hinta ei saa olla minkään tuotannonalan eikä teollisuuden kannattavuuden este

todellakin jos me ajattelemme vielä sitä biotaloutta jonka koti nimenomaan on siellä maakunnissa niin sitä varten me tarvitsemme sekä ylempi että alempiasteisemman tieverkon kunnossapitoa

koska teollisuutemme samoin kuin asumisemme on energiaintensiivistä on energiapolitiikkamme siis oltava isänmaallista

tämän vuoksi hallintovaliokunta on rikosoikeudelliseen laillisuusperiaatteeseen viitaten tähdentänyt että teon tahallisuutta on aina arvioitava rikosoikeuden yleisten oppien ja siitä annettujen säännösten valossa

mutta edelleenkin puolustan tätä alueellistamista ja nimenomaan sitä strategista lähestymistä siihen missä se palvelee meidän biotalouden tavoitteitamme ja tokihan me haluamme ajatella edelleenkin että se biotalous on suomessa se kasvuala johon liittyy korkea odotusarvo ja tulevaisuuden työpaikat

kotimainen energia tulee nostaa ykkösvaihtoehdoksi

tämä mietintö on päättynyt

eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena

sitten maakunnalliset metsäneuvostot tulevat aiempien alueneuvottelukuntien tilalle

aiemmin säädettiin lailla tarkemmin miten niiden kokoonpano muodostuu jatkossa mutta neuvoston kokoonpanosta säädetään tarkemmin sitten asetuksella toki lakipykälässä on kuvattu tärkeitä strategisia linjauksia muun muassa että metsänomistajat tulee huomioida näissä metsäneuvostoissa

arvoisa puhemies

ministeri otti esiin tuossa maatalouden markkinat ja kyllä lähiruokamarkkinoita voisi lisätä julkisilla hankinnoilla jos kunnat ottavat lähiruuan kuntastrategiaan

täällä edustaja hemmilä ja edustaja rajamäki kantavat huolta metsäteollisuuden raaka aineen saamisesta mutta ilmeisesti kuitenkin tilanne on sellainen että meillä on yhä enenevässä määrin säästöhakkuita metsissä

olisin halunnut kysyä ministeriltä kalatalouden tilanteesta ja siitä että meillä on varattu poistokalastuksiin tietyt määrärahat itämerelle ja sisävesille

ensinnäkin kysyn ovatko nämä ihan oikeassa suhteessa eli onko sisävesille riittävästi rahaa

minua tämä ei ollenkaan naurata

minusta se on vakava asia mitä poronhoitoalueella tapahtuu ja se että siellä petojen kanta voitaisiin arvioida oikein niin että poroelinkeino säilyy

ihan lopuksi

biotalousstrategiaa on tuettava ei horjutettava ja mielestäni biotalouden ja metsäperusteisen biotalouden tulee olla mahdollista koko suomessa

arvoisa puhemies

eli kysyn ministeriltä

mitä hallitus aikoo tehdä että hylkeitten kanta voidaan todella ihan relevantisti arvioida ja mitenkä esimerkiksi hylkeet saadaan pysymään poissa siian kutupaikoilta että siikaa saadaan suomalaiseen ruokapöytään

on todella hyvä että tämä raahen aluetta hiertänyt ongelma on nyt saatu tällä ratkaistua mutta olen aivan samaa mieltä kuin edustaja rundgren joka otti esille tämän perämeren alueen ja sinne suunnitellun tuulipuiston ja juuri siitä näkökulmasta kuin olemme saaneet uutisista lukea että vaelluskala nousulohi on saatu nousemaan simojoelle entistä enemmän tornionjokeen niin että emme nyt tätä kehitystä sitten vaarantaisi massiivisilla tuulivoimapuistoilla

samaten olen kyllä huolestunut siitä että kun merelle rakennetaan otammeko tarpeeksi huomioon kalakantojen lisäksi myöskin jääolosuhteet

elikkä kun me rakennamme kuitenkin mitä todennäköisimmin tuontivalmisteisia myllyjä ne eivät ole kotimaisia niin kuinka kestävä ratkaisu se sitten voi olla

kyllä minun mielestäni se jos puhutaan metsien parturoinnista viittaa hivenen kuitenkin siihen suuntaan että metsiä oltaisiin nyt erityisesti hakkaamassa

viime kaudella uusittiin metsälaki ja siellä nimenomaan korostetaan jatkuvan kasvatuksen merkitystä ja niitten metsänomistajien vapautta hoitaa näitä metsiään eri tavalla ei pelkästään parturoimalla

ja aivan samalla tavalla minä toivon että tässäkin esityksessä kuten kaikissa kotimaisen uusiutuvan energian ratkaisuissa mietitään sen hajautetun energiatuotannon mahdollisuuksia pientuotannon mahdollisuuksia

myöskin metsälakiin vielä kerran nostettiin uusia luontokohteita lisää ja samaten siellä lain johdantotekstissä sen esittelytekstissä todettiin että monimuotoisuuden eteneminen on hidastunut

minä haluan puhua myös hajautetusta yhteiskunnasta ja siitä että meillä suomen eri alueilla on mahdollisuuksia

mikään alue ei ole kunnolla olemassa ilman toimivia liikennejärjestelyjä

tämä on kuitenkin olemassa olevia lakeja joita hallitus ei todellakaan ole lähtenyt purkamaan ja minä uskallan väittää että mikään ei indikoi tässä hallitusohjelmassa sitä etteikö olla tavoittelemassa nimenomaan näitä korkean jalostusarvon tuotteita myöskin

koko maamme asuttuna pitäminen on kansantalouden kannalta välttämätöntä sekä euroarktisen yhteistyön hyödyntämiseksi että oman elinkeinoelämän tukemiseksi onhan selonteossakin tunnustettu maamme aseman strateginen muutos koillisväylän mahdollisen avautumisen myötä

on varmaan juuri tarpeen se että julkisuudessakin olleet uutiset valelääkäreistä tai valehoitajista eivät toistuisi enää mutta toisaalta minä kyllä kannatan sitä että meille on mahdollista tulla ulkomailta työntekijöitä päteviä työntekijöitä

itä ja pohjois suomen ohjelma ottanee kantaa myös rataverkon riittävään kehittämiseen pohjoisen kaivoshankkeita silmällä pitäen ja samalla toivottavasti harjoitetaan sektorirajat ylittävää keskustelua ja politiikkaa vaikkapa venäjän kaupan suhteen niin että meillä on riittävästi rajanylityspaikkoja ja mahdollisuuksia vientiin

oikeastaan tässä haluaisinkin esittää toiveen siitä että laajennettaisiin tätä keskustelua tästä vielä koskien näitten tutkintojen tunnistamista ja tunnustamista nimenomaan koska meillä on kuitenkin myös hoitajapula

kuntauudistus herättää uhkakuvia maamme asuttuna pitämiselle ja näin ollen pohjoisen jää ja pohjoisen strategisen aseman hyödyntämiselle tai hyödyntämättä jättämiselle

kunnat kamppailevat jo nyt ankarasti katu ja tieverkkonsa kunnossapitämisessä eikä kunnallisveroja pystytä kohdentamaan kunnossapitoon tasapuolisesti kuntien eri osissa

mutta toki siinä on ollut kysymys myös siitä että meillä on ollut jossain vaiheessa pula opettajista ja meillä on edelleen se ongelma että kun ammatilliseen opettajakorkeakoulutukseen vaaditaan ammattikorkeakoulu tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja meillä on edelleen opistoasteen ihmisiä opistoasteen koulutuksen saaneita insinöörejä sairaanhoitajia joilla käytännössä voisi sanoa näin yhdessä yössä on sulanut se tutkinto alta

kaupungistuminen ei yksinään ole ratkaisu talouskasvun aikaansaamiseksi vaan täytyy käyttää jo olemassa olevia rakenteita ja kykyä toimia suomessa hajautetusti

siellä on hirvittävän paljon vankkaa ammattitaitoa

jotenkin haluaisin helpottaa sitä heidän mahdollisuuttaan hakeutua ammatilliseen opettajakorkeakoulutukseen tai jotenkin tukea siinä että tätä ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa lähdetään hankkimaan

silloitushankkeista toivon tämän olevan yksi maan kärkihankkeista

keskustelu on päättynyt

asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto lähetekeskustelua varten ensi illan päiväys on viides asia voi mennä ostoehdot taitaisi löytyä sosiaali ja terveysvaliokunta keskustelun päätähdentäisi eläytyvän sosiaalityötä

lähetekeskustelua varten ystävänpäiväystyksen kuudessa asia voi mennä ehdotetaan sillä tytön talousvaliokuntaa keskustelun pelätyn toisi löytyvän

lähetekeskustelua varten tilapäinen tyttö seitsemäs asia kuin minusta erotettaisiin lähetetään hallintovaliokunta on keskustellut päätäni ja siellä

oli talousvaliokunnan annettu tähän lähetekeskustelua varten estellä ajoin syksyn yhdeksässä asian puiminen jossa ehdotetaan siellä tehdään talousvaliokuntaa keskustelun pääteema on siellä otetaan talteen